edustaja brax puhui hyvin ja tunteisiin vetoavasti siitä mikä on se meidän syymme olla afganistanissa

arvoisa puhemies

minusta on syytä pohtia onko suomen välttämätöntä osallistua afganistan operaatioon ja täytyy sanoa että olen aika kriittinen moniin meidän kansainvälistymistoimiimme nimenomaan tällä rauhanturvaamisalueella

minä haluan kannustaa valtiovarainministeriä tässä elvytyslinjassa vaikka naisena olen vähän varovainen ja ajattelen sitä miten meille sitten käy jos lama onkin pitempi kuin mitä oletamme

muutenhan voisi käydä niin että eussa hyväksytyt geenimuunnellut lajikkeet voisivat tulla tänne villillä kortilla ilman minkäänlaista sääntelyä

olemme oppineet siemenviljan kanssa toimimaan niin että sekaannuksia ei tule mutta nimenomaan juuri siemenvilja esimerkiksi osoittaa sen että valitettavasti joukossa joskus on epäpuhtauksia ja tämän tyyppisiä tilanteita varten ehdottomasti on oltava säännöstö

mutta afganistan operaatio on osa terrorismin vastaista toimintaa ja siksi meidän koko ajan täytyy miettiä sitä voidaanko näillä sotatoimilla vähentää terrorismia

on myöskin kyse siitä kenelle annetaan nyt etuajo oikeus annetaanko tavanomaisille ja luomuviljelijöille vai gmo viljelijöille ja se on nimenomaan poliittinen päätös

itse asiassa siellä on kuokat ylhäällä odottamassa sitä että me lopetamme tämän riitelymme ja saamme päätökset tehtyä

joukkojen toimintakyvyn kannalta tämä tarkoittaa ehdotonta minimimäärää mikäli siellä aiotaan olla

kaunisto pelkäsi sitä että emme jotenkin olisi maailmanmenossa mukana jos emme ole etulinjassa gmossa mutta kyllä asia voidaan hyvin nähdä toisinkin päin

ymmärrän että kokoomuspolitiikkaan kuuluvat muhkeat sitouttamisbonukset ja erorahat ja jopa eurooppalaisten riskisijoittajien hyysääminen mutta ihmettelen sitä että sdp on myös lähtenyt tälle linjalle

silloin täytyy kyseenalaistaa onko enää omien rauhanturvaajiemme asema palveluksen aikana riittävää ja miten silloin sitä siviilikriisinhallintaa mistä edustaja brax puhui voidaan toteuttaa

jos meillä on vahvuutena puhdas ruoka jota voimme markkinoida ulos kun ensimmäiset gmo riskit realisoituvat niin silloin voimme olla todella vahvoilla jos olemme pystyneet pitämään tuotantolinjat selkeästi erillään

afganistan operaatio on kallis mutta tällä hetkellä siellä ollaan kuitenkin tilanteessa että ilman sotilaallista kriisinhallintaa maahan ei voida viedä humanitääristä apua

miksi annetaan tukia pankeille ja miksi annetaan ennakollista tukea valtioille joilla ei ole valtiontalouden sopeuttamisohjelmaa

siksi on erinomaisen tärkeää että tässä laissa määrätään suojaetäisyydet ja nimenomaan että ne on laissa määrättäviä jatkossakin että niitä ei asetuksilla voi määrätä

miksi te löyhennätte tätä euroopan vakautusjärjestelmää ja päästätte ahneen markkinatalouden valloilleen

täytyyhän muistaa että siellä on nyt jo päisteet ja muut viljelykasvit hyvin usein ympärillä käytössä

jos joku tyttö uskaltautui kouluun tai joku opettaja uskaltautui tytön ottamaan sinne opetukseen oli vaarana että tytön kasvoille heitettiin happoa tai tyttö kivitettiin hengiltä ja näin saattoi käydä myös opettajalle

minusta on surullista että hallituksen keskittämispolitiikkaa jatketaan myös liikennepoliittisessa selonteossa

sen sijaan olen vähän murheellinen siitä ja toivon että saisimme valiokunnassa vielä jotakin muutosta aiheeseen että koko elinkaari ei ole otettuna huomioon tässä tuotantolinjan erillään pitämisessä

selonteko sanoo kuntauudistuksesta että palvelujen keskittyminen lisää liikkumistarvetta ja kuitenkin tämä selonteko on nimenomaan leikkaamassa sieltä alempiasteiselta tieverkolta

täällä ed

ukkola totesi että ei ole mitään vaaraa geenimuuntelusta mutta meillä on esimerkiksi starlink maissi joka oli tarkoitettu rehuksi mutta meni ihmisten elintarvikeketjuun ja seurauksethan siitä olivat

siellä tiekarhu on jo harvinaisempi näky kuin oikea kontio ja tiet ovat siinä kunnossa että siellä kyllä hampaat kalisevat ja tiet montut odottavat todellakin tasoittajaa

tavoitteena tietysti pitää olla että afganistan operaatio voidaan lopettaa mutta se pitää tehdä hallitusti vastuuta siirtämällä paikallisille kuten koko ajan tehdäänkin

lainsäädäntövalmistelua siis pitäisi olla kiireellä tekemässä

meidän täytyy lainsäädännöllä jatkossa katsoa sitä että myöskin käsittely ennen ja jälkeen näitä viljelytoimia tulee lailla säädeltäväksi ja vastuut näistä määritellään

itse asiassa kun hallitus erittäin monissa asioissa haluaa olla eturintamassa tuomassa eu säännöksiä voimaan esimerkiksi hallitus haluaa puuttua yrittämisen vapauteen vaatimalla kuljettajilta tuntikirjanpitoa miksi emme voisi tässä asiassa olla edelläkävijöitä tehdä jo omaa seuraavaa lainsäädäntöä ja ratifioittaa sitä eussa kun siellä on vahva tahtotila saada koko eu kulkemaan tähän suuntaan

tämä afganistan operaatio on myös erittäin vaarallinen

se leikkaa työmatkojen verovähennystä työmatkakilometrikorvauksia heikennetään ja bussivuoroja lakkautetaan

nämä asiat pitää olla hoidettu niin että rauhanturvaajat voivat luottaa siihen että heistä huolehditaan kaikissa tilanteissa

eli on hyvä että koko ajan kyseenalaistamme ja pohdimme onko siitä hyötyä että olemme mukana mutta emme voi lähteä ovet paukkuen tuosta vain vaan asia on hoidettava siten että se rauhanomainen kehitys mitä positiivista afganistanissa on tapahtunut jatkuu sittenkin kun sieltä toivottavasti aikanaan lähdetään

toki sitä byrokratiaa on edustaja taimela osattu tehdä ennenkin

minusta on erittäin tärkeää niin kuin tuossa juuri mainitsin että meillä olisi mahdollisimman suuria alueita minun puolestani se voisi olla vaikka koko suomi jossa ei geenimuunneltua tuotantoa olisi mutta olisi mahdollisimman suuria alueita esimerkiksi maakuntia joissa ei tätä muuntelua olisi ja nyt jos koskaan meidän pitäisikin luoda alhaalta ylöspäin toimiva verkko

mutta tuntuu siltä että tällä hetkellä hallitus syytää koko ajan uusia vaatimuksia toimijoille tulee ties minkälaista raportti ja selvitysvaatimusta meidänkin valiokuntaamme ja maaseutuyrittäjien pitäisi ehtiä tehdä oikeita töitäkin

nämä tuovat kustannuksia ja kysynkin

mtk yhdistykset voisivat käsitellä ihan tämän talven aikana haluavatko he kuntiinsa mahdollisuuden tuottaa geenimuuntelusta vapaata ruokaa jatkossakin ja asia voitaisiin sitten yhdessä esitellä maakuntaliittoihin jotka voisivat demokraattisesti samoin kuin maakuntakaavoilla määrätään esimerkiksi hiljaisista alueista tai muista vastaavista ilmoittaa maakuntansa gmo vapaaksi seuraavasti

arvoisa puhemies

kun pääsin eduskuntaan sanoin että lähden puolustamaan puhdasta ja turvallista ruokaa ja siksi olen erittäin iloinen että tällainen ruokaturvallisuusselonteko ja strategia suomen ruokapolitiikalle on saatu tehtyä

muuntogeeniset kasvit eivät sovi maakuntamme strategiaan ja haluamme myös varmistaa asukkaidemme ja ympäristömme hyvinvointia välttämällä geenimuunneltujen kasvien viljelyn alueellamme

minulla on tavoitteena se että lapset ja lapsenlapsetkin voisivat nuolla taikinakulhon turvallisin mielin saamatta salmonellaa

ja tavoitteenani on se että tulevaisuudessa joukkoruokailussa ei tarvitsisi kuumentaa salaattia sen takia että sieltä ei tauteja tulisi mitä nyt tehdään jo esimerkiksi ulkomaisten marjojen kohdalla

kuten muistakin kaavamääräyksistä poikettaessa näissä tapauksissa mielestäni muuntogeenisten lajien viljelijäksi aikovan pitäisi hakea erityisin perustein poikkeuslupaa jonka esimerkiksi ympäristökeskus tai tulevaisuuden ely voisi halutessaan myöntää ja tällöin ehdottomasti tulisi kuulla myös naapuriviljelijöitä ja muita naapureita

arvoisa herra puhemies

niitten ihmisten jotka kuuntelevat tätä keskustelua on syytä miettiä ketkä tästä eteenpäin voisivat saada uudistuksia aikaiseksi kun kokoomus ei ole tikkua ristiin laittanut että näitä uudistuksia tällä hallituskaudella vietäisiin eteenpäin

suomen pitää jatkossakin pysyä elintarvikeväärennösten ulkopuolella

pyytäisin keskustelijoilta sitä että maatalouden henkistä ruuvia viljelijöitten henkistä ruuvia ei väännettäisi enää tiukemmalle

mitä tarkemmin tutkimme että

elintarviketurvallisuus selontekoa siitä

päinvastoin tuntuu että soten jarrumiehinä on oltu ja mitä se edesauttaa että risikko kiertää tuolla kenttää puhumassa uudesta kuntauudistuksesta

ennen kuin olin kansanedustaja useasti kuuntelin kevättöillä traktorissa tätä samaista keskustelua koska se käytiin yleensä aina juuri kevätkylvöjen aikaan ja mietin mitä pahaa viljelijät ovat tehneet ollakseen niin pahasti sylkykuppina

no sitten vielä tämä taloudellisten vahinkojen korvaaminen

tässä oli minun mielestäni vähän siltä kannalta lähdetty että tässä ikään kuin kannustettaisiin ja rohkaistaisiin gmo viljelyyn

kun pääministeri on sanonut että hallituksella ei ole paljonkaan tehtävissä kasvun luomiseksi niin toivoisin että te valtiovarainministeri kertoisitte oletteko te toista mieltä

kyllähän yleensä on niin että vahingontekijä joutuu vahingot korvaamaan eikä valtio siinä tule hätiin

onhan se väärin jos kauppa tai sisäänostajat eivät kanna vastuutaan siitä minkälaista ruokaa tänne suomeen tuodaan ja jopa kuluttajalle asti pääsee näitä elintarvikkeita jotka eivät sitten olisi ihan turvallisia tai ainakin jäämien muodossa aiheuttavat haittoja meidän terveyteemme

ai vanhuksille

tämäkään minusta ei ole hyvä

okei

mutta joka tapauksessa minusta tuntuu että kouluruuan maittamiseen eniten vaikuttaisi se että emme käyttäisi vakuumiin pakattua puolalaista porkkanaraastetta vaan suosisimme lähiruokaa ja sesonkituotteita

tässä ehkä tärkeimmät asiat joihin toivoisin muutoksia tulevan sillä olen sitä mieltä että meidän täytyy kaikin keinoin suojella niitä jotka voisivat tulevaisuudessakin tehdä bisnestä puhtaalla ja laadukkaalla ruualla

jos katsotaan suomalaisia työmarkkinoita on erittäin tärkeää että niin naiset kuin miehetkin ovat mukana tasa arvoisesti työelämässä ja näen että tämä hallituksen esitys tukee tätä tavoitetta

elintarvikkeitten jäljitettävyys ja alkuperä ovat tekijöitä joilla voimme turvata sen että elintarvike on sitten puhdas jatkossakin

hankintaperusteisiin voidaankin määritellä esimerkiksi pisin aika leivän leivonnasta tai perunan kuorimisesta toimittamiseen

oli erinomaista että täällä valtiovarainministeri ja pääministeri totesivat että oppositio on tervetullut tuomaan näkemyksiään jotta jokainen yksityiskohta on kokonaisuus

kaunisto myöskin suomen etu ja ennennäkemätön mahdollisuus

vaatimuksena voi myös olla käyttää pakastettuja marjoja ilman kuumennuskäsittelyä

kenen tuottajan kannattaa siihen turvallisuuteen terveellisyyteen ja puhtauteen satsata jos ei siitä mitään hyötyä saa ja jos kaupan ketjun päällimmäisenä tarkoituksena on nimenomaan häivyttää alkuperä niin että se voi ostaa sieltä missä elintarvike on halvimmalla tuotettu miettimättä sitä onko tällöin poljettu ympäristökysymyksiä työoikeuksia tai eläinten oikeuksia

näistä tieto ei kuitenkaan hankintayksiköihin ole oikein hyvin mennyt perille mitä tälle asialle voitaisiin tehdä ja on jo tehtykin

mutta sen haluan sanoa että useat tutkimukset osoittavat että suomalaiset isät kokevat stressiä työelämässä koska työnantajat eivät koe isiä vanhempana

ministereitä siellä aitiossa on oikein mukava kuunnella noin lähtökohtaisesti mutta kansalaisille ja varsinkin valtionyhtiöiden työntekijöille on hyvä tehdä selväksi vaikkapa ihan luettelonomaisesti mihin asioihin omistajaohjauksella voidaan ja pitää puuttua ja mitkä taas selvästi kuuluvat toimivan johdon itsenäisesti päätettäviin asioihin

samoin vanhemmat eivät aina saa selville lasten syömän kouluruuan alkuperää

silloin kun isä haluaa lähteä hoitovapaalle niin koetaan että isä ei ole kiinnostunut työtehtävästä pelätään että menetetään työelämässä asema

meillä on parisenkymmentä uutta pikavippifirmaa ja monta sataatuhatta pikavippiä itse asiassa lähes miljoona pikavippiä otettu sen jälkeen

annan tälle tukeni myöskin tälle yksityiskohdalle ja koko paketille

ministeri vapaavuori jos voisitte vielä hetken kuunnella ennen kuin poistutte salista

henkilökohtaisestikin kokeilin huvikseni kun kaikki metroasemathan ovat täynnä kalja ja pikavippimainoksia toimiiko tämä meidän säännöstömme onko se kokonaiskorko ilmoitettu

lopettaneet yritykset ovat pääosin suurten ikäluokkien perustamia vanhoja ja velattomia yrityksiä joissa omistajat ovat eläköityneet ja joilla ei ole jatkajaa

siinä pääsee ihan sille asteelle että se olisi tulossa tilille ja missään ei kokonaiskorkoa näy jos tekstarilla pikavippiä lähtee hakemaan

luomu ja lähiruuan käytön edistäminen on ollut paljolti juhlapuheissa mutta loppujen lopuksi se polkee vielä aika lailla paikallaan

jokainen tällaisen toimivan yrityksen omistaja haluaisi työlleen jatkajan mutta päärooleissa yrityskaupoissa olevan valtiojohtoisen finnveran muuttuneen vakuuspolitiikan takia lopettavien yritysten määrä jatkuu ja samalla työttömien määrä kasvaa

meidän pitää päätöksentekijöinä luoda selkänojat kunnallisille ja julkisille hankkijoille niin että ne voivat sitten ne tehdä päätöksensä muunkin perusteella kuin sen rahan

arvoisa herra puhemies

tässä todettiin että piti tulla kokoomuslainen ministeri ennen kuin saatiin selonteko eduskuntaan mutta tottahan meillä on ollut metsästrategiaa ja metsäohjelmaa jo ennenkin

viime lähetekeskustelussa jossa tästä ruokapolitiikasta puhuttiin lupasin että teen aloitteen eduskunnan lähi ja luomuruuan edistämisestä

siksi kysymykseni tästä selonteosta kuuluukin että millä voidaan taata pitkäjänteisyys tässä metsäpolitiikassa

jos mietitään mitä kaikkea on tapahtunut niin koko ajan kun toinen hallitus on tehnyt jonkun päätöksen esimerkiksi metsäenergian käytön edistämiseksi joku toinen hallitus sen ajaa alas

valitettavasti se ei vielä ole ilmestynyt teidän pöydillenne mutta nyt se on jo niin pitkällä että ensi viikolla se sitten varmasti tulee kierrokselle ja toivon että mahdollisimman moni sen allekirjoittaa

nimittäin amica ruokaketjulta meni aika kauan jo siihen vastaukseen kun kysyin minkälaiset pelisäännöt heillä on ja minkälaisia normeja he tuotteiltaan vaativat

sieltä ei oikein helposti sitä vastausta tahtonut löytyä mikä entisestäänkin kannustaa meitä aloittamaan sieltä missä sen pitäisi meille kaikille olla helpointa täältä omasta pesästä

se laki on saatava läpi jos aiomme oikeudenmukaisempaa hinnan jakautumista elintarvikeketjussa edistää

arvoisa puhemies

räikein esimerkki eriarvoistumisesta on se että pirkanmaan sairaanhoitopiiri esittää kuhmoisten ambulanssin lakkauttamista keski suomesta

ambulanssin matka tulee kestämään jo paikalle pääsy lähes puoli tuntia

onko tämä tasa arvoista kun leikitään jo ihmisten hengellä

arvoisa herra puhemies

alueellinen epätasa arvo on tämän hallituksen aikana lisääntynyt valtavasti teidän keskittämisenne seurauksena

huomasin aluksi että esimerkiksi kokoomuksen eduskuntaryhmää ei tuntunut edes koko elintarviketurvallisuus kiinnostavan mutta hyvä että täällä nyt on paikalla väkeä

tämä tilanne ei ole itsestään selvä

arvoisa herra puhemies

minua huolestuttaa tässä lainsäädännössä se että samaan aikaan kun ely keskuksen voimavaroja ollaan vähentämässä tässäkin lainsäädännössä aiheutetaan lisää byrokratiaa ely keskuksille mutta mikä siinä on vaarallista on se että se valta viedään kalastusalueilta jotka mielestäni osaavat kyllä itse päättää omien alueidensa kalavesien hoidosta ja siitä kenellä siellä pitäisi olla lupa kalastaa

meillä ei käytetä antibioottisia kasvun edisteitä niitä kasvun edisteitä jotka tuovat mukanaan antibioottiresistenssiä jäämien myötä meille kuluttajille

on vaarallista sosialisointia suorastaan jos niitä kovin moninaisin määräyksin tullaan säätelemään

arvoisa puhemies

olen suorastaan ylpeä ministeri pekkarisen uusiutuvan energian paketista sillä se on varmasti kovan paineen alla ja kovan vastalobbauksen alla luotu ja siitä huolimatta tähän lopputulokseen on päästy

pahimmillaan voi käydä niin että lohesta tulee ikään kuin uusi liito orava jolloin kun nyt normaali kalavesien käyttö on ollut ihan sopusoinnussa niin vapaa ajankalastajien ammattikalastajien kuin kotitarvekalastajien välillä tämä lohi tulee määräämään ulkopuolelta sen miten näitä vesiä käytetään

arvoisa puhemies

kysyisin ministeri stubbilta mitä mieltä hän on presidentti ahtisaaren puheesta jossa tämä kertoo häpeävänsä suomen kehitysapurahojen tasoa

sen sijaan annan risuja tälle kahden ydinvoimalaluvan esitykselle minkä hallitus meille tuo

on aika harvoja maita missä lapsi voi turvallisesti nuolla kakkukulhon taikinaa ja ei tarvitse jännittää saako siitä salmonellaa vai ei